me emme voi mennä siihen amerikan malliin joka on se vaikka minä nyt edustan tämmöistä puun ostajapuolta että sinne vain otetaan joku alue ja sen saa siitä vetää niin tyhjäksi kuin haluaa ja sitten siitä vain hinta repäistään niin kuin tuolta

miten nyt ei olla huolissaan näistä halal teurastuksista jotka ovat todella vastenmielistä eläinten kiduttamista

silloin viimeksi kun oli se kansalaiskeskustelu tuolla mikä se paikka nyt oli kysyin siellä yhdeltä tarhaajalta ja hän sanoi että se oikeastaan niin kuin isältä pojalle menee se taito niin kuin sepällä että ei se ole vain tuosta noin että aloitetaan tuo homma

lainaus iltalehdestä

siihen ei oteta minkäänlaista kantaa mutta tämmöisiin lillukanvarsiin kyllä puututaan niin kuin turkistarhaus ja eläinten käyttäytyminen tuolla maatiloilla ja muuta

esimerkki aikaisemmalta ajalta ennen mittauslakia

kyllä siihen täytyy olla ammattitaitoa

ja jos se nyt siirretään esimerkiksi puolaan tai tuonne niin kyllä se tuote tulee heikkenemään

minullakin on mersu kyllä sillä pääsee hyvin helposti sen ylittämään

arvoisa rouva puhemies

näitä uutisia kyllä löytyy maailmalta mitä hassi esitteli tuossa mutta me näemme jokainen savisilmillä mitä tapahtuu

tästä vielä kun olin tuolla keski amerikassa olin muuten ei moni sitä uskoisikaan kehitysaputyössä siellä aikanaan ja siellä sandinistihallitus sitten teki niitä hienoja päätöksiä

tuonne kun menee kadulle siellä on hyvin harvassa niitä naisia ja lapsia kyllä se katukuva täyttyy niistä partaisista lapsista

viimeisillään raskaana oleva fatema katosi hollantilaisesta vastaanottokeskuksesta kaksi kuukautta sitten

joo no ei tässä nyt tarvitse sillä tavalla

no okei varmaan niitä seurataan paljon ja kuuluukin tulla tuolta ylen puolelta mutta niin kuin ala nissilä sanoi kyllä sitä voi kritisoida ja minä nyt teen sillä tavalla

elikkä tässä tapahtuu ihan samalla tavalla jos täältä siirretään tämä tuotanto muualle

tällä hetkellä teini ikäisten avioliitot tunnustetaan alankomaissa jos liitto on virallisesti rekisteröity pariskunnan kotimaassa

sitten vielä sen verran että tämä joka lobbaa tätä porukkaa niin kuin äsken puhuin näitä eläinkuvia tulee ja kaikkea tämmöistä eläinrääkkäystä ja huonoja oloja ja muuta tämä sama porukka on hyvin semmoista humanitääristä ja semmoista

kun minä ajan tuonne kainuun korpeen jossa ei asu kuin piru ja palokärki suurin piirtein no jotakin muutakin niin siellä tulee ruotsin kieltä

ja sama viitasaarella

edustaja tuppuraisen lakialoitteessa kerrotaan että lakiin on liitetty lapsen huoltajan kuulemisvelvoite joka ei kuitenkaan ole aukoton

ei siellä tarvita ruotsin kieltä ei kukaan mutta kuitenkin tuotetaan niin kuin tyhjää suolle samalla ne ohjelmat voi lähettää niitä ei tarvitse kukaan mutta se tuottaminen kuitenkin jotakin maksaa ja joku sen tekee

nyt ei ole kauaa aikaa kun oli tämä on lehtitieto minulla pässi viety kerrostaloon ja uhrieläimeksi

kyllä me voimme näin kritisoida työryhmänä ja edustajina sen toimintatapoja ja jos siellä pystytään säästöjä saamaan niin niihin tämmöisessä taloustilanteessa pitää pystyä myös puuttumaan

huoltajan kuulemisvelvoitteella ei ole merkitystä jos ja kun huoltajalla on sellainen kanta että lapsen avioituminen on hyväksyttävää

ei ole kauan aikaa kun ilta sanomissa oli uutinen että nämä taistelevat isisiä vastaan

arvoisa puhemies

siellä se pässi odotti että siltä katkaistaan kaula ja veri valutetaan pois ja sillä tavalla oli joku syntien anteeksi saaminen vai mikä lie siinä ollut

mitä minä olen katsonut noita televisio ohjelmia ja siellä on semmoinen roikkurintainen nainen jolla on pallomahalapsi sylissä ja joka on raiskattu ja ympärileikattu ja mitä sille nyt on tehtykään niin tervetuloa tänne näin

poliisit tulivat väliin

mutta tämä sama porukka on hyväksymässä sitten tätä

meillä viimeksi kun oli sota suomessa miehet menivät rintamalle naiset jäivät kotirintamalle ja lapset lähtivät ruotsiin pakoon

ne menevät kaksilla rattailla

elikkä ei puututa tähän

me olimme aikanaan suomessa kun oli sota

tämä uhka on torjuttava päättäväisesti

no nyt me näemme televisiosta tämmöisen että siellä on se nainen ja tämä lapsi tarvitsee apua mutta kumma kyllä se vaihtuukin sieltä lähtöpisteestä

no kiitos

kiitos

sillä tavalla vielä voin kertoa vasemmistolaisille että ennen kuin tulin eduskuntaan niin vähän niin kuin koira joutuu etsimään nukkumapaikan että pystyy nukkumaan sen verran kipeä olin joskus

kyllä minä sitä puolta jonkin verran tunnen

minä ihmettelen onko siellä sukupuolenvaihdos vai mikä siellä on tapahtunut

mitenkä me näitten kanssa teemme sitten täällä tämän meidän suomalaisen sivistyneen perhetulkinnan kanssa

heillä on erilaiset käsitykset siitä ja niitä ei voi sopeuttaa yhteen

jos siellä on ville töissä siellä peukaloita pyörittelee ja rukkaset tippuu kourasta niin ei muuta kuin maksa sama palkka ja kustannustaso on aivan sama

ja sekin se palkannauttija on laitettava siihen hintalappuun mikä me kaupataan vaikka shanghaihin eivätkä he siellä ymmärrä tuottiko se kaveri vai ei

nämä ovat semmoisia ongelmia että jos niihin pikkusen pystytään puuttumaan että nämä yritykset eivät ole mitään kelan toimistoja enää se puoli siirretään sinne minne se kuuluu elikkä sinne kelalle niin varmasti alkaa tuotosta tulemaan ja työntekijä rupeaa saamaan sitä rahaa

täällä on käsitelty tätä esitystä ja minä sanon siihen suoraan että tämä on liian löysä

meillä on tilanne se täällä vasemmisto ja yleensä oppositio puhuvat tästä että pitää olla yhdentyvä pohjoismaitten kanssa tämä lainsäädäntö

meidän täytyy ottaa tiukempi linja tässä että ei kaaos synny tässä maassa

arvoisa puhemies

suomalainen ruoka on ollut ainakin tähän asti maailman parasta

minä muistan ennen kun semmoiselta pikkuiselta maatilalta olen kotoisin ja siellä oli lehmiä kaikki haettiin sieltä pellosta ja kanat ja kalat ja muut muun muassa maitoa suoraan tissistä

mutta nyt tästä ruuasta on tehnyt semmoinen puolijumala että sitä palvotaan joka paikassa ja kytätään ja vahdataan ja se maksaakin kohta päiväpalkan verran yksi annos

sitten vielä nämä geenimanipuloidut ruuat mitkä kaikki tulevat tuolta maailmalta omalta osaltaan ovat tehneet meistä tämmöisiä suurin piirtein työkyvyttömiä läskiporsaita

jos katsotaan nuorisoa ja jos ajatellaan että niistä vielä tulisi joskus työvoimaa niin kyllä täytyy ihmetellä kun maha roikkuu jo tuolla vyön alapuolella

kyllähän muun muassa urheiluohjelmat ja yle teema mitä eerola sanoi tuossa ovat semmoisia ohjelmia että me tarvitsemme ja haluamme niitä emmekä niihin halua sillä lailla puuttua

mutta se kansanosa joka maksaa tämän ylen joutuu niin sanotuksi harmaaksi massaksi eräänkin tutkijan suulla

se on vain harmaata massaa ja joutuu maksamaan ja rahoittamaan tämän monikulttuurisuuden joka on ideologia sanokaa mitä tahansa

edustaja kalmari puhui minulle kerran että kun sieltä vasikka kuolee tai jos jalka katkeaa elikkä se on elossa niin se pitää viedä tuonne honkajoelle tuhottavaksi siltä että kuolen jos ja vieläpä takkia eli kesoil

mutta kiitos niistä kaikista mitä yle tekee

ne kuuluvat sille ja ovat hyviä

keskustelu päättyi

arvoisa puhemies

asenteellinen toimittaja tuli

siis aina se näkyy se toimittaja sieltä ja jonnekin päin se on puolueellinen varmasti todennäköisesti käy äänestämässä ja se näkyy myös siinä ohjelmassa

kyllähän täällä saa ulostulon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se ilmastonmuutos jonka edustaja aalto mainitsi kyllä me suomalaiset täällä saamme ruoskia itseämme kuin sunnimuslimit ja mitään ei tapahdu muuta kuin jälkiä tulee

arvoisa puhemies

minä ministerille olisin sanonut tämmöisen että mitä hyötyä siinä on leuhkia kiinan muutaman miljoonan kaupasta kun samaan aikaan menetetään miljardeja kun täältä lähtee teollisuus pois ja kilpailukyky on mennyt

täällä on puhuttu suomen kilpailukyvystä ja nyt on tullut uusi tutkimus että me olemme yksi maailman parhaimpia

mutta mitenkähän se on tehty

se edellinen on tehty ainakin sillä lailla että siinä tutkittiin malariaa aidsia terveydenhuoltoa ja koulutusta

niissä me varmaan olemme parhaimpia mutta siellä missä se taistelu käydään tuolla todellisessa yritysmaailmassa me olemme pohjanoteeraus ja kreikan ja kyproksen ja näitten joukossa

siellä laitetaan nämä yksinäiset miehet kontteihin ja perheet ainoastaan sijoitetaan sinne

samaan aikaan se puu mitä esimerkiksi sahat käyttävät pienenee ja se ei kestä esimerkiksi minkäänlaista lujuuslajittelua kun se on kasvavaa puuta ja tämmöistä ilman jatkojalostusta

arvoisa rouva puhemies

paljonko on tullut